se kannustaa yrittäjyyteen ja auttaa vyötään kiristäviä pienyrittäjiä selviytymään hengissä talouttamme uhkaavan laman ylitse

lisäksi eu maat ovat taloudeltaan veloiltaan ja toimintatavoiltaan niin erilaisia että on yhä todennäköisempää että eun ja euroalueen hajoaminen on vain ajan kysymys

eli kannatan edustaja tuupaisen esitystä

on myös selvää että monet yritykset hakeutuvat kaukoidän kasvaville markkinoille lähelle asiakkaita jonne sijoitetaan innovaatiotoimintaa tuotekehitystä ja erityisesti valmistusta ja huoltoa

valtiovarainvaliokunnassa esitetty lakialoite kakskymmentä

kuten valiokunnan mietinnössä todetaan ikärajan poistamiseen liittyy riskitekijöitä ja iän kertymisen myötä riskitekijät lisääntyvät reaktioajat pitenevät ja havaintokyky auttamattomasti heikkenee liikennemäärien kasvaessa ja liikenteen muuttuessa yhä hektisemmäksi etenkin suurtaajamissa

tulevaisuuden eurooppa on itsenäisten kansakuntien eurooppa joka muodostaa yhteisen talous ja vapaakauppa alueen

perussuomalaisten mielestä pienyrittäjien asema tulee jatkossakin turvata

se joka pystyy hallitsemaan tietoa muokkaamaan siitä tuotteita ja palveluja erilaisiin tarpeisiin tuotteistamaan nämä ja myymään ne kansainvälisille markkinoille kilpailukykyiseen hintaan on tulevaisuudessa vahvoilla

pirjo sanoo kirsi ja vesa kiitos maamme ja eun päättäjien eurooppa on nyt keskellä velka ja finanssikriisiä uskottavuuskriisiä poliittista kriisiä ja mikä pahinta myöskin moraalista kriisiä

arvoisa puhemies

tietoyhteiskunnan kehitys mahdollistaa jo nyt maailmanlaajuisen yhteydenpidon ja verkostoitumisen vuorovaikutteisuuden verkkokokoukset verkossa tapahtuvan tuotekehityksen kouluttautumisen tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin ja myynnin sekä asiakaspalvelun

teemme vastoin eun perussopimusta kun hallitus on valmis takaamaan ja maksamaan veronmaksajien pussista uppoavien velkamaiden lainoja

edellisestä seuraa kysymys tarvitaanko välttämättä hyvin tiiviisti rakennettua työpaikka ja asumiskeskustaa vai onko tulevaisuutta se että työtä voi tehdä väljästi asutussa ympäristössä ja kohtuuhintaisissa avarissa energiapiheissä asunnoissa lähellä luontoa ja että työ on rajoista ajasta ja kaupunkikeskuksista riippumatonta

eikö olisi ensin saatava aikaan pätevät ja sitovat ohjeistukset kattavat lääkärintarkastukset valtakunnallinen potilasrekisteri josta tarkastusta tekevä geriatri saisi tietoonsa kaikki ajolupaansa uusivan kuljettajan ajokykyyn vaikuttavat tekijät sekä lisäksi vielä poliisivalvonnan tehostaminen niin ettei luvattomia taksikuskeja olisi luvattoman paljon liikenteessä

arvoisa puhemies

missä asioissa voimme olla globaalisti kilpailukykyisin maa

verkossa oppiminen tulee yleistymään

voitaisiinko esimerkiksi suomen peruskoulujärjestelmä tuotteistaa tietokonepohjaiseksi ohjelmaksi ja myydä se globaalisti eri markkina alueille räätälöitynä tuotteena

hallituksen esityksessä puututaan myös tak sikuskien koulutuksen kehittämiseen kielitai tovaatimuksiin ja paikallistuntemukseen sekä yleensä palvelutaitoon ja halukkuuteen liittyviin seikkoihin varsinkin erityispalvelua tarvitsevien asiakkaiden osalta

voitaisiinko lääkäripalveluja ja koulutusta myydä tietoverkossa globaaleilla markkinoilla

on väärää politiikkaa kun euromaiden valio oppilas suomi joutuu maksamaan muiden maiden holtittoman taloudenhoidon kustannuksia

arvoisa puhemies

joka tapauksessa maailmantalouden kehityssuunta on se että työvoimavaltaiset alat siirtyvät kiihtyvällä vauhdilla halvemman työvoiman maihin

perussuomalaisten mielestä olisi tullut ja tulee vastuuttomasti talouttaan hoitaneet maat asettaa vaihtoehtoisesti velkasaneeraukseen

pienen ja syrjäisen maan kuten suomen ja sen metropolialueen on kehitettävä vientituotteiksi korkean teknologian sekä tieto ja palveluyhteiskunnan tuotteita

arvoisa puhemies

maamme hallituksen on talouden vakauttamiseksi ja keinottelun vähentämiseksi ryhdyttävä toimiin transaktio eli valuutta ja pörssiveron sekä pankki ja luottolaitosveron käyttöön ottamiseksi

perussuomalaisten mielestä on välttämätöntä turvata myös kaiken kehityksen perusta turvata kansalaisillemme maailmalla arvostetut hyvinvointipalvelumme myös tulevaisuudes

miten kannatte poliittisen ja moraalisen vastuun tuleville sukupolville siitä että konkurssikypsälle kreikalle annetaan hyvin todennäköisesti velkoja anteeksi suomen tulevien veronmaksajien ollessa maksumiehiä ja naisia meidän lastemme ja lastenlastemme

edustaja myllykosken lakialoitteessa ehdotetaan että kuntaliitoksen seurauksena yhdistyvät kunnat voisivat sopia että uudessa kunnassa kukin siihen liittyvä kunta voisi muodostaa oman vaalipiirinsä ja siten varmistaa oman alueensa edustuksen

eu on kuitenkin ulottanut sääntelynsä tälle alueelle sisämarkkinoiden varjolla

onkin ilmeinen vaara että uudessa liitoskunnassa päätöksentekijöiksi valikoituvat isomman liitoskunnan kuntavaaliehdokkaat usein tunnettuudenkin perusteella

euroopan unionin tuomioistuimella on ollut ja on tässä merkittävä rooli

kuntien talousongelmat johtuvat merkittävästi valtion harjoittamasta politiikasta

sen ratkaisuissa liikkuvuuden perusvapaudet ja sisämarkkinoiden kilpailupolitiikan asema ovat korostuneet sosiaaliturvajärjestelmän ja kansallisen toimivallan kustannuksella

valtio on parinkymmenen vuoden aikana lisännyt kuntien tehtäviä ja samaan aikaan vähentänyt kunnille peruspalvelujen rahoitusosuuttaan miljardeja euroja

yhdistykset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä liikenneturvan vammaisyhdistysten ja sprn kaltaisten tahojen kanssa kehittäen perus ja jatkokoulutustarjontaansa

kaikkiaankin on todettava että tasapuolinen alueellinen ja paikallinen edustavuus toteutuu hyvinkin heikosti sekä kunta että eduskuntavaaleissa

onko pääministeri samaa mieltä kanssamme siitä että sosiaalinen oikeudenmukaisuus taataan suomessa parhaiten kansallisen päätöksenteon pohjalta eikä eun tule puuttua asiaan

suurkunnissa useat asukasmäärältään isot kaupunginosat ovat jääneet kaupunginvaltuustossa ilman edustajaansa

taksinkuljettajan ammattiin eivät riitä pelkästään ajotaito ja navigaattorin ja maksulaitteiden hallinta

eikö myös eläkeasioistamme tule päättää kansallisesti nyt ja tulevaisuudessa

alalle pyrkiviltä tulisi edellyttää kielitaidon lisäksi vähintään sen kaltainen perustutkinto jonka saa käytyään esimerkiksi helsingin taksiautoilijat ryn taksikurssin

ansiokehitykseen nähden kansalaisten perusturvan kuten toimeentulotuen peruspäivärahan työmarkkinatuen lapsilisien ja niin edelleen

siellä opitaan paikallistuntemuksen lisäksi erityisryhmien vaatimia toimija ensiapua ennakoivaa ja rauhallista mutta sujuvaa ja turvallista ajoa jatkuvasti uudistuvien elektroniikkalaitteiden käyttöä käyttäytymistapoja palveluammatissa ja jopa asiallista pukeutumista

tarvitaan vaalilain uudistus mikä nykyistä paremmin turvaa paikallisen ja alueellisen edustavuuden niin kunnanvaltuustoissa kuin eduskunnassakin

näiden asioiden opettamisessa olisi myös ikääntyvillä taksikuskeilla oivallinen työsarka eikä mikään estä ikääntyvää taksaria toimimaan isäntänä omassa taksiyrityksessään tarjoten työtä alalle tuleville ja siellä jo oleville taksinkuljettajille

maan hallitukset ovat tarkoituksella kasvattaneet voimakkaasti kansalaisten eriarvoisuutta ja tuloeroja muun muassa aiheuttamalla kunnallisveron nostotarpeen keventämällä tuloverotusta ja poistamalla varallisuusveron sekä nostamalla kiinteistö ja erilaisia välillisiä veroja ja maksuja

eun tavoite varmistaa toisen sukupolven biopolttoaineiden saatavuus kannustaa puupohjaisten raaka aineiden käyttöön biopolttoaineiden tuotannossa

verotusta on uudistettava kehyskaudella niin että julkisen talouden tasapaino turvataan ja otetaan huomioon kansalaisten veronmaksukyky sekä yhdenvertaisuus myös pääoma ja ansioverotuksen kesken

biopolttonesteiden tuotannon kehittäminen on erittäin merkittävää metsäteollisuudelle ja se luo mahdollisuuksia suomalaisen teknologiaosaamisen kaupallistamiseen kansainvälisesti

biopolttoaineiden valmistus ja mäntyöljyn hyödyntäminen voi tulevaisuudessa synnyttää suomelle uuden jopa satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa tuottavan lisäosan cleantech klusteriin

perussuomalaiset eivät voi tätä hyväksyä

jo yksinomaan vanhuspalvelujen turvaamiseen tarvitaan heti tuhansia uusia työntekijöitä

hoitajien työtä tehostamalla ei terveyspalveluja enää voi parantaa

hallituksen kunta ja sote sotkuesityksissä pistää silmään se että kuntapalvelujen rahoituksesta esimerkiksi mahdollisesta yksikanavaisesta rahoitusjärjestelmästä ei ole puhuttu mitään

kehykset toteuttamalla terveyspalvelut suomessa heikkenevät rajusti

jättityöttömyys on suomen jättiongelma

hallitus haluaa euroopan suurimmat kunnat ilman lähidemokratiaa ilman että kansalaiset voivat vaikuttaa lähipalvelujensa kehittämiseen

maan hallituksen keskeinen huolenaihe on kuitenkin toimet työvoimapulan poistamiseksi ja työssä olevien työurien pidentämiseksi

nuoria ei saa päästää syrjäytymään

hallitsematon maahanmuutto rehottaa

kotouttaminen on usein epäonnistunut

sokea reettakin tajuaa että hallituksen panostus nuorisotyöttömyyden kukistamiseksi on mitätön ja asioiden tärkeysjärjestys sekaisin

nuorten työttömyys tulee katkaista mahdollisimman nopeasti joko eri tavoin työllistämällä työharjoituksella tai koulutuksella

eun suurtiloja tukeva maatalouspolitiikka kurjistaa suomalaisia perheviljelmiä

kehykset lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta ja köyhyyttä

kehykset vaarantavat hyvinvointipalvelut

eläkeiän nosto syö työnsaantimahdollisuuksia työttömiltä

valtaenemmistö eläkeläisistä haluaa nauttia työnsä hedelmistä olleessaan vielä kunnossa

sen ratkaisemiseen tarvitaan työllisyysmiljardi

kouluissa ja päiväkodeissa tarvitaan avustajia ja tukihenkilöitä

työmahdollisuudet ovat rajattomat mutta työllistymiskynnyksen on oltava riittävän matala ja kannustava jotta työttömät saadaan mukaan yhteiskuntaa hyödyttävään toimintaan

arvoisa puhemies

miksi hallitus on kylmä suurelle osalle suomalaisista vähävaraisista sairaista työttömistä ihmisistä

nämä hallituksen mikrotoimet eivät kerta kaikkiaan riitä

työnantajille on tehty miljardiluokan tulonsiirrot poistamalla työnantajien kelamaksu

hallitus on tehnyt linjansa selväksi

tälle hallitukselle ja sen politiikalle ovat täysin vieraita sellaiset perussuomalaiset arvot kuin rehellisyys oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys